arvoisa puhemies

tulkkauspalvelut kommunikaation apuvälineet ja tiedonsaanti ovat vammaiselle henkilölle välttämättömiä yhdenvertaisuuden osatekijöitä

mietitään tätä sitten pääsiäisen aikana

arvoisa puhemies

käytännössä nähdään kuinka tämä sitten alkaa toimimaan mutta ainakin maaseudulla ollaan jo hyvin turvattomia kun poliisit ovat kaukana ja niitä ei kovinkaan usein näe

geenimuunneltujen kasvien viljelyala maailmassa on kasvanut huimasti ja kasvu jatkuu yhä

korkein hallinto oikeus on kumonnutkin tämän salaamispäätöksen ja meille lainsäätäjille avautuu hieman mahdollisuutta tutustua siihen mitä ja kuinka ollaan päättämässä näistä asioista

ja näin kirjaimellisesti sanon myös että maksuhäiriöt ja ylivelkaantuminen ovat huolestuttavasti kasvaneet ja siihen syynä ovat ehkä työttömyys elämänhallinta ja monet muut asiat

ei tarvitse olla kuin muutama väärin perustein toimiva niin se pilaa koko kentän mainetta

suomessa geenimanipulointi on herättänyt enemmän kysymyksiä kuin löytyy vastauksia

kaikessa työssä korkea moraali ja eettiset periaatteet kantavat pitkäaikaista hedelmää

kyllä syytä on sitten vielä pääse kii rainer lahti ja tässäkin pohtia niin kuin valiokunnan mietinnössä lausutaan että asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty valiokunnan huomiota siihen että liikkuvan poliisin yhdistäminen paikallispoliisiin uhkaa heikentää liikenneturvallisuutta tähän työhön käytettävien resurssien määrän vähentyessä ainakin ajan mittaan ja liikenneturvallisuustehtävissä tarvittavan ammattitaidon heiketessä vähitellen

eussa on olemassa toimintaohje miten jäsenvaltio voi väliaikaisesti rajoittaa tai kieltää gmon käytön ja myynnin alueellaan mikäli tällä voi olla ihmisille tai ympäristölle terveydellisiä tai muita riskejä

arvoisa puhemies

mutta kiitoksia myös tästä laajasta kertomuksesta

otan myös kehitysyhteistyön ympärillä esiintyvän korruption esille

siinä on varmaan mitenkään eduskuntatyöhön tai

yksityiskohdat yksittäiselle lainsäätäjälle ovat vaikeaselkoisia ja menee aikaa ainakin minulla ennen kuin vakuussopimuksen sisältö selviää kunnolla

vastaanottavat maat ovat toimintakulttuuriltaan erilaisia

edustaja tähän meidän eduskuntatyöhömme paljon oppimista

gm viljely on eu alueella laillista ja koskettaa myös meitä

tulevaisuudessakin meidän on turvattava puhdas ruoka jokaiseen pöytään

pelättävissä on gmn viljelyalan lisääntyminen

kyllä suomalaisilla neuvottelijoilla pitäisi olla ryhtiä vaatia myös kreikkalaisilta avoimuutta varsinkin kun köyhä maamme antaa takuita maalle joka ei ole huolehtinut omista velvoitteistaan

mitä hallitus aikoo tehdä jotta gm viljelyriskit vältetään eikä sillä pilata luomutuotannon ja terveellisen ruuan tuottamisen mahdollisuuksia ja kuinka gmo vapaan alueen suojaa aiotaan parantaa

kritiikkiä on esitetty myös säästötavoitteiden realistisuuden suhteen

yhteistyö on ollut riistoa ei aitoa yhteistyötä

meillä on monia hyviä instrumentteja tehdä molempia osapuolia suomalaisia ja kehitysmaita palvelevaa kehitysyhteistyötä

ihan lyhyesti miksi tarvitsemme kehitysyhteistyötä

tästä on varmaan joskus hyvä jatkaa

maailmassa on runsaat yksi miljardi ihmistä joidenka pitäisi tulla eurolla päivässä toimeen

arvoisa puhemies

tässä välikysymyksessä viitataan että hallitus pyrkisi vaikeuttamaan koko suomen asuttuna pitämistä ohjaamalla matkustajia joukkoliikenteestä yksityisautoiluun muun muassa ja että hallitus vaarantaisi vientiteollisuuden ja talouskasvun

arvoisa puhemies

perussuomalaiset peräänkuuluttavat suomalaisen ruuan arvostuksen nostamista sekä pienten ja keskisuurten perheviljelmien olemassaolon turvaamista

eu asiantuntija alexander stubb noin kymmenen vuotta sitten mainitsi eräässä puheessaan että on älyllisesti epärehellistä väittää ettei eu kehittyisi liittovaltion suuntaan

pitäisi huomioida työolosuhteet ja palkkataso

pitäisi kiinnittää huomiota myös ravintohuoltoon miten viljellään ja vesihuoltoon hygieniaan ja terveydenhuoltoon

tällä hallituskaudella sentään ollaan vähentämässä perustienpidon korjausvelkaa jota on kertynyt runsaasti useiden vuosien laiminlyönnin seurauksena

kaiken kaikkiaan meillä on pitkä työ jotta meidän lähimmäisemme lähellä ja kaukana olisivat samanvertaisia kuin tämän päivän suomalaiset

lainaan tämän siksi koska tulevissa eurovaaleissa on kysymys euroopan tulevaisuudesta unionin tulevaisuudesta

tällä hetkellä esimerkiksi teollisuuden ei tarvitse merkitä geenimuunnellun rehun tai raaka aineen käyttöä tuotteissaan koska lainsäädäntö ei tätä edellytä

kelvollinen tieverkosto on edellytys koko maan asuttuna pitämiseksi samoin teollisuuden ja viennin elinvoiman ja kasvun ehto

on puhuttu myös hallituksen suulla että tarvitaan tiiviimpää syventävämpää ja reilumpaa integraatiota joka aikanaan johtaa liittovaltioon joka tarkoittaa sitä että on yhtenäinen budjetti yhtenäiset velat yhtenäinen puolustus jämäkämpää otetta työllisyys ja sosiaalipolitiikkaan ja näin

suurin osa metsäteollisuuden raaka aineista eli puusta kulkee kumipyörällä

mutta näilläkään toimenpiteillä suomi ei nouse nousuun

puuta kuljetetaan hankalien metsäautoteiden varrelta läpi harvaan asuttujen seutujen missä ei ole rautatiekiskoja vaan rapautuneita maanteitä

pienet kosmeettiset parannukset isyysloman pidentäminen ja vuorotteluvapaa ovat ihan hyvä asia mutta niin kuin sanoin tämän päivän yrittäjäperheen jäsenenä tiedän tarkkaan että yrittäjällä on epävarmuus

tämmöinen yhdistyneen euroopan isäksi mainittu ranskalaispoliitikko arveli jo ennen nykyisen eun syntyä että eurooppa on mahdollista yhdentää kriisien avulla

samojen teiden varrella haja asutusalueilla asuu ihmisiä joille henkilöauto on välttämätön ja ainut kulkuyhteys

voidaanko investoida uskalletaanko ottaa työväkeä lisää miten tuotetut tavarat saadaan kaupatuksi ja markkinoiduksi ja ylipäätänsä miten tämä vienti vetää

eurooppa yskii entisestään koska monet maat ovat hoitaneet talouttaan holtittomasti

nyt pitääkin muistaa että kohdennetaan rahaa myös sinne syrjäisempienkin kuntien teiden korjauksiin ei pelkästään valtateille ja keskuskaupunkien liepeille

näin on odotettavissa entistä synkempiä aikoja ja koska se on euroopassa tosiasia myös yhdysvalloissa ehkä idässä emme voi myöskään täällä kaukaisessa pohjoisessa olla turvassa

uskon että meidän pitää tehdä todella suuria radikaalisia uudistuksia jotta pärjäisimme tässä maailmantalouden

keskustelu on kääntynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokunta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen

toinen asia

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

on selvää että myös rataverkkoa on kehitettävä sellaisilla reiteillä jotka vastaavat valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kasvavaan tarpeeseen kuten päärata helsingistä tampereen kautta ouluun joka on keskeinen osa ten t ydinverkkoa

lisäraiteet tällä reitillä olisivat koko maan teollisen kilpailukyvyn kannalta tärkeää rataverkon kehittämistä

arvoisa puhemies

tuntuu että tämä hallituksen työ on erittäin auvoisaa ja kun edustaja salonen sanoi että meidän pitäisi oppositiossa tehdä varjobudjetti juuri samanlaisella ajatuksella niin on hyvä ettei ole vielä pakkovaltaa että on sananvapaus ilmaista ja teemme nyt tälläkin kertaa oman varjobudjettimme

tärkeitä lähijunahankkeita on ollut toteuttamatta koska vrllä ei ole ollut tahtoa

esimerkiksi tampereen kaupunkiseudulla olisi nykyisellä rataverkolla tähän mahdollisuus ja seudun työmatkaliikenteen kannalta myös selkeä tarve

vrn monopoliaseman purkaminen ja lähijunaliikenteen avaaminen muille operaattoreille voisi antaa mahdollisuuden sujuvaan paikallisliikenteeseen kaupunkiseuduilla myös muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla

kun esimerkiksi puhutaan tästä kuntarakenteesta niin sieltä hallituspuolueitten kuntavaikuttajistahan on lähtenyt tämä kuntakapina niin että kannattaa myös hallituspuolueiden mennä itseensä ja katsoa missä mennään minkälaista hallitustyötä tehdään suomalaisen ihmisen eteen

kaupunkiseuduilla lähijunaliikenteen kehittäminen on tarpeellista ja maakuntakeskusten välillä pitää voida matkustaa nopeasti ja vaivattomasti raiteita pitkin

toki syrjäseuduillakin on oltava toimiva joukkoliikenne mutta asukkaiden näkökulmasta siellä tarvitaan kaikkein kipeimmin mittavaa tieverkoston kunnostusta

pirkanmaan rapakuntoiset maantiet ovat tulleet tutuiksi ja onneksi budjettiin on annettu rahaa ja toivonkin että niin pirkanmaan kuin muidenkin maakuntien reuna alueille tätä rahaa liikenee

metsälaki toi lisää valinnanvapautta metsänomistajille kasvattaa ja käyttää metsää enemmän oman tahtonsa mukaan mutta myös vapautta hakkuiden toteutukseen

koska oppositiosta ei ole ollut mitään semmoista todellista vaihtoehtoa odotan mielenkiinnolla mitä liikenneministerimme on antanut tälle tulevaisuuden visiolle

kehitetään myös vapaata kilpailua otetaan tämä liikennekaari käyttöön siinä on taksia kutsutaksia kimppakyytiä jos jonkinlaista ja toivottavasti myös nämä mukavat sanat tulevat sitten joskus toteen että jokaisella paikkakunnalla aina hangosta utsjoelle voitaisiin olla suhteellisen tyytyväisiä liikennepolitiikkaan

olemme siis metsien maa

metsät ovat siis kaukana

maalla olevat metsänomistajat vanhenevat vauhdilla ja tullaan uusien haasteiden eteen

on siis löydettävä uusia kannattavia käyttöalueita

uutta käyttöä löytyy biotalouden puolelta ei puun polttona vaan puun jalostuksena erilaisiksi kuiduiksi uusiksi biomateriaaleiksi bioöljyksi ja biohiileksi

löysin erään laulun

jo siinä todetaan tämän biotalouden ensimmäisen aallon avainsanat

arvoisa puhemies

aluehallintouudistuksen tavoite keskittää viranomaistahoja ja vähentää byrokratiaa ja samalla paperin pyörittelyä virastoissa oli tavoitteena oikeaan osunut

suomalaisilla toimijoilla on suuri valikoima patentteja erilaisista metsäbiomassoista valmistettavista lääkeaineista elintarvikkeista uudenlaisista komposiiteista ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kuuntelin edustaja saarakkalan esitystä hänen lakialoitteestaan ja piti kipin kapin tulla edes kiittämään hänen hyvästä puheestaan ja työstään

kaikilta osin ei ainakaan ole uudistuksessa onnistuttu

se ilmeni siis esimerkiksi talvivaaran ympäristövalvonnan ongelmissa

myös suomalainen kemian tutkimus on maailmankuulu ja tuhannet ihmiset työskentelevät alan tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa

kaiken kaikkiaan kun miettii tätä on se sitten suvivirsi tai muu aamunavaus niin tulee miettineeksi että olemmeko me enää kristillinen kansa ja mitä siihen liittyy että pitäisi kulttuuria tuntea ja näitä perinteisiä arvoja joita meidän vanhempamme ainakin useimmat ovat opettaneet ja joita koulussa on opetettu aina raamatun historiasta ja näistä uskonnon opetuksista näillä uskonnontunneilla

silloin kun aluehallintouudistusta ensimmäisiä kertoja käsiteltiin muun muassa vihreiden toimesta tuotiin esille uudistuksen myönteinen vaikutus ympäristöasioihin

asukasta kohden laskettuna suomen biokapasiteetti on euroopan suurin

uusien polkujen kehittämisemme on ollut liian yksisuuntaista

kun tavoitteeksi oli asetettu että aluehallinnon uudistus seuraa kunta ja palvelurakenteen uudistusta tämä tavoite ei ole toteutunut

kyllähän tuotelinjoja pitää arvostaa mutta pienempiä mutta hyvin kannattavia jalostustuotteita on kehitetty yliopistoissamme ja yrityksissämme jotka eivät ehkä ole aluksi paperitehtaiden kapasiteettia vaativia mutta työllistäisivät kuitenkin kymmeniä keskikokoisissa laitoksissaan

ja mihinkä olemmekaan menossa

tehdäänkö tämän suvaitsevaisuus sanan varjolla sitä että halutaan kaikki rippeet täältä maastamme ottaa pois

kunta ja palvelurakenneuudistus on edelleen levällään

mitä tapahtuu maakuntahallinnolle

ehkä maaliskuun lopulla tiedämme kaikki

tuoreimmat tuottavuustilastot osoittavat että kokonaistuottavuus on laskenut niillä aloilla joilla on tehty laajimmat rakenneuudistukset

ne tulevat lopulta tarjoamaan sitä erikoistumista ja leveämpiä hartioita ettei taas muutaman kymmenen vuoden päästä olla tilanteessa että näitä nesteen fortumin ja upmn jalostamoja lopetetaan kannattamattomina kun muualla puu kasvaa nopeammin ja jalostamot kannattavat paremmin

lähetekeskustelua varten esitellään vain neljäsosa ja puomin sinusta odotetaan siellä peruslakivaliot arvoisa puhemies

hän lauloi siellä ilman säestystä suvivirren

uskon että ei vain minun silmääni tullut vesitippa vaan se oli niin koskettavaa kun hän antoi ymmärtää että myös yrittäjille ja niille joita siellä oli kuuluu nämä suvivirren laulamiset

uudistuksella parannetaan suomessa asuvien henkilöiden osallistumisoikeuksia ja suomen vaalilainsäädännön vastaavuutta euroopan unionin säännöksiin

tässä puhelen samoja mitä äsköinenkin edustaja

ihan vielä lyhyesti tästä työllisyydestä josta on puhuttu tänä päivänä hallitusoppositio akselilla ja me emme paranna varmaan työllisyystilannetta toisia arvostelemalla

kyllä kun muistamme omaa lapsuuttamme ja nuoruuttamme koulussa kun oli päättäjäiset ja taas keväällä tulee niin kyllä tämä suvivirren laulu tuntui niin mahtavalta kun se päätti lukuvuoden

nyt emme saa tehdä virheitä että kaikki munat kerätään samaan koriin

arvoisa puhemies

metsä merkitsee suomalaiselle paljon ja onneksi meillä on jokamiehenoikeudet joiden turvin voimme kerätä marjoja sieniä sekä voimia itsellemme

esityksen vaikutukset rajoittuvat euroopan unionin virkamiehiin ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa oleviin henkilöihin ja heidän perheenjäseniinsä jotka saavat uudistuksen myötä päättää äänestävätkö he täällä suomessa tai kotivaltiossaan europarlamenttivaaleissa